hallintarekisterikäytäntö

miten on mahdollista että voi nimettömästi rahalla pelata vältellen veroseuraamuksia

meille lautamiehille jotka täällä kansaa edustamme olisi näin suuren asian käsittelyn yhteydessä mielestäni äärettömän tärkeätä kuvata niitä riskejä mitä tähän saattaa liittyä kun menemme näin valtavaan takausvastuuseen ja tätä pidän tämän esityksen heikkoutena

kun tällainen asia on vireillä niin toivon että hallitus tuo tänne sellaisen esityksen että hallintarekisterin osalta verottajan ote paranee ja vahvistuu eikä heikkene

muilta osin siinä on ihan elävääkin ja hyvääkin kuvausta siitä missä määrin kukin vastuuta ottaa suhteessa esimerkiksi imfn rooliin

opiksi niistä on otettu ja nyt ollaan jo paremmassa tilanteessa ei vielä missään maalissa sinänsä

tämän tunnusluvun kulmakerroin on aika jyrkässä nousussa enkä kadehdi kenenkään roolia kun taloutta tasapainotetaan

esimerkiksi kampanjakatto oli sellainen että siinä oli yksimielinen esitys joka sitten myöhemmin oikeiston voimin nujerrettiin

kun olemme tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa niin paljon olemme puhuneet rahoitusmarkkinoiden pelisäännöistä

se toisi jotain tolkkua ja hillitsisi vähän sitten ettei ihan rahalla pelkästään kannattaisi yrittääkään eduskuntapaikkaa ja julkisen vallan saamista

toimenpiteet hallituksen esitykset puuttuvat tyystin sen osalta milloin ja millä tavalla rahamarkkinoitten pelisääntöjä uudistetaan siten ettei toistuvasti tule tällaisia tilanteita missä yksityinen korjaa voitot ja sitten kun menee huonosti riskit sosialisoidaan ja vekseli lankeaa veronmaksajien maksettavaksi

niillä verovähennyksillä ei herran huonetta rakenneta ja silloin kun niistä sovittiin samassa sovittiin että myös elinkeinoelämän siis yritysten maksamat jäsenmaksut liitoille ovat verotuksessa vähennyskelpoisia niin että ne ovat yksi yhteen

joinakin vuosina syksyn lisätalousarviot ovat tulleet niin myöhään että lisätalousarviomäärärahoilla hintalaatu suhteet ovat olleet heikkoja

tässä mielessä halusin täsmentää edustaja ruohonen lernerin puheenvuoroa ja tiedän että monet kollegat vapaaehtoisesti näinäkin aikoina myöntävät osan palkkiostaan hyväntekeväisyystarkoituksiin

on jouduttu loppuvuodesta vaikeissa olosuhteissa toteuttamaan hankkeita kalleimmalla mahdollisella tavalla ja se ei ole kenenkään edun mukaista ei veronmaksajien ei minkään muunkaan tahon edun mukaista

tässä yhteydessä tiedustelisin ministeriltä onko hän tietoinen siitä että hyvin paljon uutisaineistoa nimenomaan lehtikuvia on tuhoutunut viime vuosina ja sitä ei ole saatu digitalisoitua

tässä ajassa moneen kertaan on perusteltu sitä että itä suomessa ei ole hammaslääkäreitä kun koulutus on varsinais suomessa että nämä tarpeet eivät kohtaa

herra puhemies

tämä on tällaisen hallinnollisen järjestelyn yhteydessä tämänkaltainen voisiko sanoa pienehkö huoli kokonaisuuden kannalta mutta ajattelen uutismateriaalin arkistointitarpeita

sen vuoksi toivoisin että siltä osin kuin tällaisia tarpeita on hallitus valmistelisi mahdollisimman nopeasti seuraavan lisätalousarvion että se olisi täällä heti syyskuun alussa eduskunnan käsittelyssä ja saataisiin tästä talosta se nopeasti eteenpäin jotta sen vaikuttavuus olisi paras mahdollinen ja myöskin se toimisi taloudellisesti järkevällä tavalla

kun tilanne ei ole tietämäni mukaan tällä hetkellä vieläkään tyydyttävällä tavalla ratkaistu niin löytyykö tätä kautta jonkinlaista ratkaisua siihen että uutiskuvia sanomalehtikuvia voidaan digitalisoida ja arkistoida niin että ne säilyvät tuleville polville

kyllä tämä iso linja liittyy ta louteen millä tavalla suomi pienenä kansanta loutena sopeutuu näihin maailman myrskyihin

nämä rekkaparkkirahat voisi siirtää esimerkiksi hankohyvinkää rataosuuden sähköistämiseen ja tehdä siitä päätöksen jotta taas kunnat ja elinkeinoelämä tietäisivät että asiat hoituvat jollakin aikataululla

on jo tapahtunut huomattavia vahinkoja mutta pelastettaisiin se mikä vielä on pelastettavissa jos tämmöinen hallinnollinen järjestely voisi tähän hätään tuoda ratkaisun

tässä yhteydessä käytän vielä mahdollisuutta vähän pohdiskella lisätalousarviokäytäntöä

sitä taustaa vasten peilattuna on ihan historiallista että siitä huolimatta että menoja leikataan pakon edessä ja siitä huolimatta että maa velkaantuu me olemme vapaassa pudotuksessa tänä päivänä näistä kahdesta kovasta reunaehdosta huolimatta voidaan parantaa joidenkin ihmisryh mien asemaa

tarvitaan linjakkaita kestäviä pitkäjänteisiä päätöksiä jotta eri alojen toimijat voivat sitten reagoida ja luottaa niihin päätöksiin

koulutustarpeet ja koulutuspaikkakunta eivät kohtaa

budjettivuosi on liian lyhyt suurten investointien osalta pitää olla pitempiaikaista sitoumusta

täällä järjestetään hätäapukursseja että saadaan hätäkeskuksiin päivystäjiä kun oppilaitos on aluepoliittisin perustein aikanaan väkisin viety itä suomeen vaikka siitä oli jo eduskunnan päätös että se rakennetaan ja perustetaan tänne etelään mitä kaikki asiantuntijat silloin kannattivat

se puuttuu ennen kaikkea ouluseinäjoki väylältä mutta monissa muissakin väylähankkeissa se olisi tarpeen

oikeudenmukaisuus kehittyy politiikan suunta muuttuu ja saadaan hyviä ratkaisuja näissä ankeissa talouden olosuhteissa

tehtiin vaan poliittinen päätös kiitos porvarihallituksen ja jälki näkyy

nyt ollaan tekemässä tätä

tässä mielessä tämä hallitusohjelma on kyllä kannatettava

tässä tilanteessa en syytä hallitusta siitä mutta varoittelisin seuraavia ja nimenomaan ensi vuoden budjettia tehtäessä että ne budjettimäärärahat pitää voida ja koettaa arvioida niin hyvin että lisätalousarvioilla ei paikata budjetointia

toivottavasti ei johda mutta tässä on astian makua ja tässä asiassa on kähmitty ja en kannata tämän kaltaista kähmintää päätöksenteossa

herra puhemies

kiinnitän tässä lyhyessä puheenvuorossani huomiota vain siihen seikkaan miten suhteellisia nämä miljoonat ovatkaan

oma ajatteluni on hyvin lähellä sitä mitä täällä ed

perusväylänpito

olen ymmärtänyt että tässä laissa on yrittäjäystävällinen henki

herra puhemies

tällä tavalla ei pitäisi yhteisiä varoja käyttää vaan pitää katsoa totuutta silmiin ja budjetoida sen mittaisena kuin tarve vaatii

olen nollatoleranssin kannattaja niin maalla kuin vesilläkin ja lain henki nyt valitettavasti säilyy edelleen sellaisena että ikään kuin vesillä voisi liikkua enemmän kännissä kuin maanteillä jos kansankielellä puhutaan

olen myös ymmärtänyt niin että nämä verontilitykset ovat yritystoiminnassa tällaisia vakiotoimenpiteitä

jos sitten tapahtuu jotain poikkeuksellista niin verottaja on myös asiantuntijakuulemisen yhteydessä ilmoittanut että kyllä heillä on myöskin joustavuutta

ja papereissa lukee että ehdoitta ja peruuttamattomasti suomen pitää tällainen summa sinne lähettää

vaikkei sitä voi pykäliin kirjoittaa niin hallintomenettelylain hengen mukaan hallintomenettelylakihan koskee kaikkia julkisia viranomaisia koskee myös verottaja vie sen mukaan aikaa

lähtevätkö nämä uudet mittavat hankkeet jotka ovat liikennepoliittisessa selonteossa varmasti vielä olosuhteista riippumatta liikkeelle tällä vaalikaudella

jos tämä vakava asia kestää pienen kevennyksen ja jos kompromissia haetaan nollatoleranssiin niin ehkä voitaisiin tässä lainsäädännössä sopia sillä tavalla että voisivat olla aika korkeatkin promillemäärät sallittuja talvikuukausien aikana sisävesiliikenteessä

tämä toimii nyt huonona esimerkkinä sikäli kuin kamppailu on jo käyty ja reumasairaalan osalta on päätetty mitä on päätetty

jos on jotain poikkeuksellista hallintomenettelylaki antaa myös suojaa yksilölle viranomaisia kohtaan jos hän yrittää hoitaa asiaansa asia on vireillä ja se hoidetaan

herra puhemies

pystytäänkö se säilyttämään ja jos minkä tasoisena

kiinnitän tässä sopimuksessa huomiota siihen tekstin osaan missä sanotaan että kyseessä on yhteistyö ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla

ja miten suhtaudutte tähän taikinan venyttämiseen

ymmärrän että uutta rahaa ei tahdo löytyä mutta miten suhtaudutte esimerkiksi jälkirahoitusjärjestelmiin ppp järjestelmään eli siihen että yksityinen raha tulisi julkisen rahan rinnalle ja avuksi ja siihen että korvamerkittäisiin polttoaineveroa vaikka joksikin aikaa niin että autoilijat tietäisivät että se menee hyvään tarkoitukseen jos siinä olisi se korvamerkki ja sitä ei paljon tarvitsisi laittaa

todella jos tulee hätä käteen tällaisia force majeure tilanteita verottaja on ilmoittanut kyllä ymmärtävänsä

vaikka esimerkiksi faksin käyttöä ei voi kirjoittaa pykäliin niin käytännön elämässä vaikka se aiheuttaa verottajalle kyllä työtä kuuleman mukaan faksillakin jätetty ilmoitus voidaan hyväksyä kun se annetaan niissä määräajoissa mitä tähän on kirjattu ja silloin siitä ei seuraa sanktioita

se olisi paljon vakavampaa jos me joutuisimme sitä miettimään miten sitä käytetään kriisin aikana vai pitäisikö sellaistakin lähteä ikään kuin sopimaan ja valmistelemaan

yhdyn myös niihin mielipiteisiin että meidän pitää kaikkien naapureittemme kanssa elää mahdollisimman hyvässä sovussa eikä heitä saa turhanpäiten härnätä eikä kiusata

toteaisin vielä tarkastusvaliokunnan toiminnasta sen että saattaa kuulostaa jopa aika koomiselta että politiikka pois tarkastusvaliokunnasta mutta ainakin tähän asti se valiokunta on niin viime vaalikaudella jolloin se perustettiin kuin tälläkin vaalikaudella pysynyt sillä lailla asiassa että siellä on äärettömän hyvä henki ja mukava olla mukana kun ei tarvitse käydä sellaisia poliittisia väittelyjä

maa ilmanlaajuinen huolemme alkuperäiskansojen asemasta ja ihmisoikeuksista edellyttää että turvaamme saamen kielen säilymisen ja saamelaisväestön perusoikeudet

näinä aikoina tulee päällimmäisenä mieleen sana rauha

väestön valtaosan tai voisiko sanoa valtaväestön on huolehdittava siitä että pienen ja pääomaköyhän kansanosan oikeudenmukaisuus ja tasa arvoisuustavoitteet toteutetaan

tavoitteena tulee olla suomen energiaomavaraisuus

nythän me emme ole lähelläkään sellaista tasoa ja kaikin voimin pitäisi ponnistella siihen ja ymmärtääkseni tämä sopimus vie meitä sitä tavoitetta kohden

tämä on kaiketi tosiasiallisesti sellainen valiokunta että siellä ei pidä politiikkaa tehdäkään en sano että sortua politiikkaan politiikkaa pitää tehdä mutta tarkastusvaliokunta ei ole sen politiikan tekemisen paikka

kun täällä on voimakkaasti arvosteltu tiedotusvälineitä niin ottaen sen saman vapauden kuin kollega zyskowicz pitäisikö meidän noin puolivakavasti sanottuna täällä käyttää joskus tunti myöskin siihen että saisimme esittää kysymyksiä medialle

siellä täytyy olla kaiken aikaa paitsi poliittinen vastuu myöskin juridinen vastuu

ensinnä täytyy kommentoida edustaja zyskowiczin puheenvuoroa jonka yhteydessä hän heitti ilmoille lauseen että sdp ja keskustapuolue ovat vaihtaneet mielipiteitään päittäin

tämän mietinnön mukana palautuvat myöskin hyvin henkilökohtaiset myönteiset muisti ja mielikuvat siitä työrupeamasta siellä lapin perukoilla

mihin tämä voi perustua

nythän tällä vaalikaudella on alettu puuttua harmaaseen talouteen on alettu puuttua siirtohinnoitteluongelmiin jotka kaikki ovat sadoissa miljoonissa

me vastustimme sitä että kreikkaan lähetetään ilman vakuuksia rahaa jota nyt on miljardi lähetetty edellisen hallituksen siis porvarihallituksen toimin ja voimin

tämä on sikäli erikoista että nyt vasta silmät aukeavat ja ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin tekisi mieli sanoa että heti kun sosialidemokraatit tulivat hallitukseen mutta en sano

edustaja niikon puheenvuoron johdosta totean että suuretkin asiat pitää hoitaa ja vastuuta pitää kantaa niin kuin on kannettukin ja vaikkei se aiheeseen kuulu niin totean vaan että suomen linja on nyt muuttumassa näissä takaus ja lainanmyöntöasioissa

ja sitten vaadimme että meidän lainoilla pitää olla vakuuksia

tässä on näin valtavan suuri intressi yhteiskunnalla valtion rahoituspohjan paikkaamisen kannalta mutta täällä monta kertaa ollaan aika olemattomien asioitten äärellä ja posket punaisina väitellään ja äänestellään

nyt niitä vakuuksia on saatu suoraan suomen ja kreikan välillä ja sitten evmn kautta suomen sitoumukset ovat turvattuja kun evmn saatavat ovat etuoikeusjärjestyksessä heti imfn jälkeen kakkosena

asiantuntijoitten mukaan nämä ongelmat nähdään hyvin varhain jo ennen kouluikää

sen myötä on ajettu alas esimerkiksi poliisien rajavartijoitten verottajan resursseja ja mitä on tapahtunut

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin me sosialidemokraatit olemme olleet sitä mieltä tässä useissa puheenvuoroissa että kainuu tarvitsee vetoapua ja pohtineet miten se naula parhaiten vetäisi

kyllä kai se logiikka kulkee niin päin että toiminta ja talous käyvät käsi kädessä ja tämä kannattaisi ottaa silloin myöskin hallintokulttuurissa huomioon

herra puhemies

kyllä siinä konnat nauravat kun yhteiskunta vähentää valvontaa ja tekee tilaa näille harmaille markkinoille

tämä iso linja kulkee täällä siirtohinnoittelun verovajeen verojäämien harmaan talouden suunnalla ja siellä on mitä pitäisi ja kannattaisi niin sanotusti jahdata ja meillä on jokaisella siinä intressi

tässä on aikamoinen riski tuleeko tällainen jättitilaus sinne vai eikö tule

esimerkinomaisesti haluan todeta että ahvenanmaan maakunta on bruttokansantuotteella mitattuna suomen vaurain maakunta

lukekaa tarkasti ne paperit ja sopimukset ja muistiot mitä on tehty

minä ihmettelen että niin kokenut asiantunteva ja korrekti edustaja kuin edustaja zyskowicz sortuu tällaiseen väittämään että me olemme jotenkin vaihtaneet keskustapuolueen kanssa mielipiteitämme päittäin

tässä mielessä minäkin kysyisin vielä tuleeko hallitukselta esityksiä sen hyväksi että viranomaiset voisivat luontevasti luottamuksella vaihtaa tietoja

ja jos siihen käytäntöön mennään niin kuin täällä on todettu säästyy sekä aikaa että rahaa mutta ennen kaikkea esimerkiksi kansanedustajilla on mahdollisuus samanaikaisesti tutkailla toiminnan luonnetta toimintojen sisältöä ja myöskin siihen liittyvää rahankäyttöä

puhemies

mutta arvoisa ministeri vehviläinen te olette nyt vaihtanut vrn johdon käytännössä ja kantanut huolta vaunujen kunnosta

hallitus on yrittänyt jonkun verran eräillä toimenpiteillä puuttua harmaan talouden ilmiöihin mutta voidaan tänä päivänä tältä paikalta todeta ja kysyä miten ne toimenpiteet ovat vaikuttaneet